tämä on ollut suuri huoli

ministeri on nostanut keskustelussa aikaisemmin esille eräässä yhteydessä että ympäristölupien osalta pitäisi saada helpotuksia ja ne pitäisi pääsääntöisesti siirtää kunnille päätettäväksi

onko ministeri edelleen samaa mieltä niin kuin uskon että on ja mitä asian suhteen voitaisiin tehdä

nyt selvitysmies tarasti on tehnyt pohjaesityksen jossa on oikeita elementtejä mutta sittenkin tarvitaan vielä hieman tarkennuksia kun emme tiedä seurauksia

jaoston puheenjohtajajana lopuksi kysyn kun tähän mietintöön sisältyy lausuma ja yleensä lausumat ovat saaneet sen kohtelun kuin ovat saaneet niillä ei ole ollut mitään merkitystä uskooko ministeri että tällä lausumalla joka tähän mietintöön on kirjoitettu olisi jotakin merkitystä kun lisäbudjettia tehdään

kun ikäraja on pantu niin minun mielestäni kuitenkaan ihmisten asuinpaikan suhteen ikä ei voi ratkaista sitä voidaanko siellä olla vai ei

on tärkeätä että ympäristöministeriön toimenpiteet tukevat elinkeinoelämää

on tärkeätä että me saamme kansantalouteen uutta tulopohjaa jolla voimme hoitaa monia tärkeitä asioita ja varmasti tämä kestävä kehitys ja ratkaisu löytyy yhdessä jos emme itse rakenna sitä vastakkainasettelua

tarkoitan tällä lähinnä sitä että kun me tarvitsemme elinkeinoelämässä tiettyjä raaka aineita jotka välttämättä eivät tuhoa luontoa lainkaan niin ympäristöhallinnon ei tule omilla toimenpiteillään vaikeuttaa sitä

arvoisa herra puhemies

jos maakuntakaavoissa on ne ottopaikat yhdessä sovittu niin ei ympäristöhallinnon tule valittaa kaikista niistä luvista joita elinkeinoelämä hakee

on tosiasia että määrärahat eivät juuri koskaan ole perustalousarviossa budjetissa riittäneet ja niitä kun sitten maksetaan lisätalousarvioitten kautta niin valitettavasti nämä korvaukset ovat viipyneet

me järjestimme erillisen kuulemisen tässä asiassa ja kuulimme myös selvitysmies tarastia kansliapäälliköitä ja lisäsimme kyllä painetta ymmärtääkseni tämän asian selvittämisen suhteen

nyt kun tarasti on jättänyt oman selvityksensä niin minusta siinä on paljon hyvää mutta toki perään voi sanoa että vielä siinä vähän töitä ehkä riittää jos rehellisesti sanotaan

me tiedämme ne ongelmat joita tällä hetkellä siellä on

energiapuu tulee nousemaan tärkeään rooliin joka tapauksessa ja tulee löytää uusia innovatiivisia keinoja joilla saamme energiapuun paremmin liikkeelle

myöskin metalliteollisuus hakee siihen toimintamalleja logistisia ketjuja muodostetaan metsästä tuotantolaitoksiin ja tässä varmasti on päästy hyvin paljon eteenpäin

sinänsä on ollut minusta harmi että ei ole voitu avata oikein tosiasiallista keskustelua siitä tulisiko luoda puupohjaiselle bioenergialle myös syöttötariffijärjestelmä

toivottavasti jatkossa on ja tätä kautta ainakin seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä voisimme nostaa esiin syöttötariffikysymyksen myös puupohjaisille energialähteille ja sitä kautta saada tätä asiaa eteenpäin

kyllä me paljon täältä lankkua ja lautaa viemme ja ne palautuvat sitten tuolta tanskasta huonekaluina takaisin mutta en tiedä onko se kansantaloudellisesti kovin järkevää

rakennuslehdessä oli pari viikkoa sitten tekstiä jossa todettiin että kaikki muut pohjoismaat ovat ajaneet puurakentamisessa suomen ohi vaikka meillä on kuitenkin metsiä kaikista eniten

tämä on käsittämätön tilanne sen takia että siinä kerrottiin että meillä byrokratia palomääräykset muun muassa on hyvin merkittävä este

joitakin kohteita tehtiin mutta tosiasia oli kuitenkin se että hinta nousi tämän sprinklausjärjestelmän myötä niin paljon kalliimmaksi kuin muussa rakentamisessa ja sen takia tämä puurakentaminen on jäänyt

nyt olisi löydettävä kuitenkin semmoinen yhteinen tahtotila että tätä puurakentamista voitaisiin aidosti viedä eteenpäin ja sitä kautta saada suomen metsävarannolle käyttöä

kaikkien maatalouden tuotantorakennusten suunnittelijoina pitäisi jatkossa olla vähintään arkkitehtitasoinen henkilö näin ajetaan tätä lausuntoa

mielestäni lähtökohta on aivan väärä

ei voi olla niin että tulee jotakin uutta annettavaa jos se ladon tahi tuotantotilan suunnittelijana on arkkitehti

arvoisa herra puhemies

nimityspolitiikka nousee keskusteluun silloin tällöin ainakin silloin kun nimityksiä tapahtuu ja näyttää siltä että se keskustelu aina viriää kun uusia hallituksen esityksiä tulee jossa tätä käsitellään

on sinänsä harmillista se että valtakunnan hallituksella ei ole kokonaisnäkemystä siitä minne pitäisi mennä

hallituksen ote on vähän niin kuin seilattaisiin aallokossa ja veneestä olisi loppunut bensiini polttoaine ja se vie vaan aallokon mukana mennään

se on johdonmukainen ja linjakas mutta oli mielenkiintoista kun täällä on ed

skinnarilla pitkä parlamentaarinen kokemus niin hän tunnusti kuitenkin että epäonnistumisiakin on nimityksissä tapahtunut aikanaan joitakin vuosia sitten

tässä joutuu kysymään olisiko se epäonnistumisen riski suurempi jos tämä valta nyt siirtyisi enempi eduskunnalle kuin se tällä hetkellä on

hänellä on vahva yrittäjäkokemus ja hän nosti juuri niitä asioita esille joita keskustan kasvuohjelmassa tuleville vuosille on olemassa

minä rohkenen väittää että se riski epäonnistumiseen sittenkin olisi pienempi kuin nyt kun tunnustus oli kuitenkin että epäonnistumisia on tapahtunut

eli kaiken kaikkiaan näen hyvänä sen että tämä demokratia vahvistuu tätä kautta ja nimityspolitiikka siirtyy entistä enempi myös suomen pankin johtajien osalta tänne eduskuntaan

puolustusbudjetin osalta olen todella huolissani siitä että leikkaukset ovat poikkeuksellisen rajuja ja johtavat kyllä koko itsenäisen suomen puolustuksen kannalta todella hankalaan tilanteeseen

näen oikeasti sen minkä myös komentaja kenraali puheloinen on nostanut esille että tässä saattaa olla uskottava puolustuskyky horjumassa ja se on tietysti erittäin ongelmallinen asia

juuri kun alueellisen puolustuksen kehittäminen tulisi polkaista käyntiin niin tilanne on sen kaltainen että johtamisvälineitten panssarintorjunnan muun muassa nämä nostan esille osalta emme pysty varustamaan alueellisia joukkoja samalla kun koko puolustusdoktriini on muuttumassa liikkuvan puolustuksen suuntaan

mutta suomessa puolustus perustuu vahvaan reserviin me kaikki tiedämme sen

vahva maanpuolustustahto joka eri maakunnissa on me kaikki sen allekirjoitamme on keskeinen lähtökohta tämän uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämisessä

olen hämmästellyt tämän vaalikauden aikana kun on perustettu erilaisia osakeyhtiöitä kuten kruunuasunnot ja remontti oy ja kaikki on mennyt kiville käytännössä

viime kesänä meidänkin mailla käveli niitä yliopistojen pitkätukkaisia ja minä pelkäsin että heti nämä maat pakkolunastetaan mutta onneksi tässä nyt lisäaikaa tuli ja vähän hengähdystaukoa

minusta tässä on iso periaatteellinen kysymys

se on iso kysymys

mutta oikeastaan koko tämän kehyskauden budjetin suuria kysymyksiä on se että ratkaisuja tehtiin hätiköidysti hyvin nopeasti

arvoisa puhemies

maa ja metsätalous

samaan aikaan kun puhutaan suomalaisen ruuan vahvuudesta lähiruuasta luomuruuasta niin alkutuotannon kannattavuus heikkenee koko ajan ja jaksaminen maatiloilla on kyseenalaista

hallitusohjelmassa todetaan vaan niin että sitä tarkastellaan tämän kehyskauden aikana

nähtävästi tilanne on niin että hallitus ei sittenkään panosta siihen että saisimme täällä kotimaista ruokaa jolloin elintarvikkeitten jäljitettävyys olisi selkeästi merkitty ja sitä kautta voisimme tukea suomalaista maataloustuotantoa

samoin pienpuun energiatuki edelleenkin tökkii metsäteollisuuden valitusten johdosta

minne me metsäteollisuuden osalta olemme menossa varsinkin kun huomioimme sen että monen maakunnan aluetalouden näkökulmasta metsäteollisuudella on ollut merkittävä rooli ja se ruokkii myös metalliteollisuutta

maatalouden näkökulmasta myös edellisen puheenvuoron käyttäjän mainitsemat tiemäärärahat ovat hyvin keskeisessä roolissa eli tulevaisuus näitten kehysten valossa on todella harmaa

toivotaan että hallituksessa on tahtotila korjata nämä asiat ja lähteä liikkeelle siitä että tätä kasvua rakennetaan yhdessä koko eduskunnan voimin

kun puolustusvoimauudistuksen niin sanotun puolustusvoimauudistuksen nimissä varuskuntia lakkautettiin voimakkaasti niin lakkauttaminen kohdistui pieniin ja heikkoihin alueisiin joilla oli vähiten puolustajia täällä eduskunnassa

kysyn ministeriltä

kankaanniemi että tämän asian kohdalla on ollut melko poukkoilevaa tämä esilletulo ja ei oikeastaan tiedä mitkä nyt sitten ne eun yhteiset tavoitteet ovat tässä asiassa

nyt jos tässä euroopan unioni olisi tullut yhteisesti esille niin minä uskon että tämä vakaus ja luottamus olisi aivan eri tasolla kuin tällä hetkellä on

mutta tämä on hyvä askel tietysti siihen suuntaan että tämä luottamus palautuisi yhteiskuntaan ja päästäisiin tässä pikkuhiljaa tästä joita ovat

yleiskeskustelu on päättynyt tämän asian taantumasta eteenpäin

kuten ministeri totesi tuossa puheessaan yritysten taseet ovat tällä hetkellä vahvoja mutta jos kassavirrat loppuvat niin kyllä taseetkin aika nopeasti menevät huonoon suuntaan sen me kaikki tiedämme

herra puhemies

julkisuudessa olleitten tietojen mukaan ennen kaikkea pk yritykset ovat tällä hetkellä ongelmissa saada pankeilta lainaa ja tämä saattaa muodostua aika isoksi ongelmaksi

kysynkin mitä erilaisia tukielementtejä pk yrityksille hallituksessa ollaan miettimässä koska tiedämme sen että on aika vaikeata löytää semmoisia tukielementtejä että ne olisivat tasapuolisia eivätkä vääristäisi kilpailua

me haluamme turvata sen että meillä on riittävän vahva reservi ja alueellinen puolustusjärjestelmä joka pitää yllä myös riittävän varuskuntaverkoston

minusta tässä nyt on selkeästi hieman käsitysvirheitä sen suhteen että meillä on yhteistyötä naton kanssa ja kuitenkin suomi on linjannut hyvin pitkälti omat kriisinhallintatoimetkin niin että pääsääntöisesti haluamme että ne ovat yk mandaattipohjaisia

meillä on toki yhteisiä toimia myös naton kanssa mutta ei tämä tarkoita sitä että keskusta olisi luisumassa natoon vaan me tuemme sitä hallituksen linjaa joka on tavallaan sama linja mikä on tai

arvoisa herra puhemies

en väitä että se olisi huonommassa asennossa siellä mutta siellä on kylätoiminnan kehittäminen jota on vahvasti viety eteenpäin ja sillä on erittäin iso merkitys maaseudulla

kyläasiamiesverkosto maakunnissa toimi hyvin ja se oli tärkeä linkki

asia on varsin hyvä ja sopii hyvin tähän suhdannetilanteeseen

arvoisa herra puhemies

tässä on selkeästi tavoitteena se että rahoituskustannukset alenisivat ja rahoituksen saatavuus paranisi

millään tavalla aliarvioimatta hallintovaliokunnan osaamista tässä asiassa ja varsinkin kun tämä on mahdollistava joutuu kyllä hieman tekemään myös kysymyksiä

mutta sitten se missä määrin tätä ruvetaan käyttämään on jo toinen asia

kyllähän siinä kun valtuuston kokoukset esimerkiksi ovat yleisölle sallittuja ja tässäkin tietysti mahdollistetaan se että on yleisö valtuustosalissa vaikka siellä ei olisi kuin puheenjohtaja seuraamassa valtuuston kokousta niin kyllähän siinä ehkä hieman se poliittinen jännite sanotaan jos sitä niissä kokouksissa on katoaa kyllä aika kauaksi

valiokunnan mietinnössäkään sitä ei ole avattu minkä suuruinen tämä takausmaksu on

minäpä aloitankin heti tästä kuntaministerin joulukuisesta puheesta jossa hän erittäin voimakkaasti nosti esille joensuun seudun kuntaliitosselvitystyön

eivät ne valtuuston kokoukset varmaan ole ihan samanhenkisiä niin kuin ne tänä päivänä ovat kun ne tapahtuvat siinä toinen toistensa läsnä ollessa

ainakin se palaute mikä minulle on tullut on sen kaltainen että takausmaksu jossakin määrin laimentaa tätä nyt esityksessä olevaa takuun käyttöä ja se varmasti ei ole hyvä tilanne

minä vaan sitä mietin että jos valtuutetut ovat kotona mikä on sitten kotijoukkojen merkitys siinä mitä kerrotaan että sano tämä seuraavaksi ja sano tämä seuraavaksi

minä ymmärsin näin että ministerillä oli vahva tavoite että siitä tulee hyvä esimerkki hallituksen politiikasta siitä mitenkä asioita hoidetaan

toivon kuitenkin että tämä ei yleisty hyvin merkittävästi

hyvää tässä on selkeästi se että takauslainan saajien piiri olisi laajempi kuin normaalissa ara tuotannossa ja myös se että asukasvalinta on vapaamuotoisempi eikä näitä sosiaalisia rajoitteita ole samassa määrin

saattaa olla että se johtaa siihen että entisestään avoimuus ja kiinnostavuus häviävät näistä kokouksista

valtuustot olivat päättäneet että he eivät lähde mutta kuntaministeri käytti sitten lain suomaa oikeutta ja pakotti mukaan tähän liitosselvitykseen

mutta ymmärrän toisaalta ne näkökulmat jotka tulivat tässä erinomaisessa valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorossa esille joten sikäli en aio vastustaa tätä

selvityksessähän oli muutamia hyviäkin asioita lähinnä se että kunnat vertailivat hallinnonaloittain missä on edullisimmat palvelut ja verrokkikuntiin verrattiin

myös se että valiokunta on todennut että valmiit tai rakenteilla olevat kohteet voivat myös tulla välimallin piiriin on erinomaisen hyvä asia

mutta tätä joutuu itse kukin mielessään miettimään että tähän sisältyy myös niitä omia kielteisiä näkemyksiä

sinänsä siellä on hyvääkin aineistoa saatavissa

mutta täällä on avattu jo keskustelu siitä että vuokrat ovat korkealla tasolla ja sillä on hyvin paljon kytköksiä rakentamisen hintaan ja näin tietysti tilanne on

tässähän oli vähän voimakas pakonomainen tahtotila että tämä liitos syntyisi mutta tuli täystyrmäys

käytännössä vain keskuskaupungin valtuusto oli sitä mieltä että eteenpäin mennään mutta muut olivat varsin yksimielisesti vastaan

rakentaminen näyttää tänä iltana kiinnostavan ja se on tietysti erittäin hyvä asia monestakin näkökulmasta mutta oikeastaan kysyisin ed